kuntien resurssit tai muu kyvykkyys eivät ole täytäntöönpanossa että jatkossa on se uhka että kuntien voimavarat ja muu kyvykkyys ja joissain tapauksissa jopa halukkuuskin toimia lain edellyttämällä tavalla nimenomaan tämän kolmiportaisen prosessin toteuttamisessa eivät tule muodostumaan riittäviksi kuten vanhuspalvelulaissa valitettavasti nyt näyttää jossain määrin käyvän

arvoisa puhemies

komplekseja piisaa

rossin mainitsemasta ongelmasta ihan henkilökohtaista kokemusta kun tässä tuhkapilven aikana tulin junalla tänne ja kaksi tuntia olin myöhässä

mutta se perusongelmahan on siinä että meidän hyväksi yhteisesti ja minun ymmärrykseni on että meidän kaikkien tässä salissa yhteisesti hyväksi toteamamme asumisperusteinen järjestelmä joutuu perussopimuksista huolimatta uhanalaiseksi juuri sisämarkkinakäytäntöjen ja siitä kumpuavien direktiivien joita me nyt täällä juuri käsittelemme myötä ja samalla vaarantuu tämä meidän peruslähtökohtamme mitä me emme oikein pidä hyväksyttävänä

no yöaikaan ei varmaankaan tapahtunut menetyksiä mutta siis kyllähän siinä priorisoinnissa pitää ottaa huomioon tietenkin myöskin se mitkä ovat ne kerrannaisvaikutukset

sen vuoksi tulee huolehtia että voimavarojen tulee olla oikeassa suhteessa tämän lain asettamiin vaatimuksiin

kustannuksia ovat myöskin ne hyötyjen menetykset jotka siitä syntyvät ja ne ovat useimmiten vielä suurempia kuin ne välittömät kustannukset ja ne pitää ottaa siihen laskelmaan mukaan

tältä osinhan tilanne tietenkin voisi sanoa kuntien näkökulmasta tulee ehkä jopa dramaattisestikin muuttumaan kun sosiaali ja terveyspalvelut joista kuitenkin tässäkin nyt on kutakuinkin kokonaan kyse siirtyvät kunnilta sote alueitten järjestettäväksi ja tuottamisvastuualueitten tuotettavaksi

sitten tietenkin on se viimeinen kysymys mille kohtaa sitä priorisoitavaa listaa vedetään sitten se viiva alle ja senkin pitäisi olla tämän salin tehtävä

sen vuoksi meidän todellakin pitäisi nyt miettiä aika laajasti yhdessä tarkasti miten voimme edetä niin että pystymme vastustamaan tätä jatkuvasti kasvavaa painetta unionin taholta joka murentaa tätä meidän järjestelmäämme

siksi nyt tässä lainvalmistelussa koska se olisi jossain määrin ollut mahdollista olisi ehkä voitu orientoitua myöskin kohti tätä järjestämislain valmistelun sisältöä

meille kerrottiin tuolla valiokunnassa että ruotsi jätti kylmästi nyt ottamatta huomioon mitä tässä implementoinnissa säädettiin

en tiedä pitäisikö täälläkin herättää tällaista vähän vahvempaa kapinahenkeä koska tässä ollaan todellakin kuten täällä edustaja rehulakin totesi äärimmäisten perusasioitten äärellä koko suomalaisen sosiaaliturvan tulevaisuuden kannalta

tähän lakiin liittyy tiettyjä en nyt sanoisi ongelmia mutta asioita joihin pitää kiinnittää huomiota

sen vuoksi tässä vastalause ykkösessä on esitetty neljä eri lausumaehdotusta joista ensimmäinen edellyttää että hallitus turvaa lapsiperheiden kotipalvelun riittävät taloudelliset resurssit toinen että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainmuutosta lastensuojelun työntekijä ja asiakasmäärän suhteen pienentämiseksi kolmas että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen yhtenäisistä kriteereistä omaishoidon tuelle ja tuen siirtämisestä kelan vastattavaksi ja neljäs että hallitus valmistelee tällä vaalikaudella suunnitelman yksin elävien aseman ja toimeentulon parantamiseksi

arvoisa puhemies

tästä asiasta olen kolmas puhuja ja ed

siksi tämä asia on äärimmäisen merkittävä siitäkin huolimatta että kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi esittelypuheenvuorossaan tässä nyt tehdään vain teknisluonteisia muutoksia

mutta nämäkin teknisluonteiset muutokset ovat sellaisia että niillä toivon mukaan etenkin sen jälkeen kun tämä kokonaisuudistus joka kyllä olisi saanut tulla yhdellä kertaa että kokonaiskuva olisi ehkä muodostunut helpommin ja selkeämmin

joka tapauksessa sitten kun tämä järjestelmä on valmis pitää toivoa että se antaa meille entistä paremmat edellytykset arvioida ed

laxellin ainakin implisiittisesti vaatimaan tapaan saada riittäviä ja oikeita tietoja siitä miten minne ja minkälaisella riskillä ja tuotolla eläkevakuutusyhtiöt eläkerahojamme sijoittavat

kiitos arvoisa puhemies

edustaja mäkinen on nyt kuitenkin todettava että sillä viimeisellä ratkaisevalla viikolla ennen kuin tämä yhteinen sopu tuottamisvastuualueista ohjausryhmässä syntyi levisi huhu että hus pitää hajottaa ja että uudellemaalle pitää rakentaa pienempiä tuottamisvastuualueita

kuntoutus voi olla erinomainen keino ihmisten pitämiseen työkykyisinä tai heidän palauttamisessaan työkykyisiksi ja siihen käytetään jo tällä hetkellä varsin paljon yhteiskunnan voimavaroja mikä on sinänsä hyvä asia mutta sitten siihen liittyy se uhka että niitten voimavarojen käytön kustannusvaikuttavuus suhde ei aina ole välttämättä kohdallaan

siinähän työeläkeyhtiöille annettiin mahdollisuus sijoittaa suuremmalla riskillä jotta voitaisiin saada suurempia tuottoja

joo mutta siihen varmaan vaikuttaa vähän muutkin tekijät ja ei sitä ainakaan paranna se että se eläkeikäraja nostetaan koska sillä ei ole kuin korkeintaan hyvin pieni marginaalinen vaikutus

se sitten johtikin siihen että vuotta myöhemmin jouduimme kiireesti muuttamaan vakuussäännöksiä niin että yhtiöt eivät pakon edessä joutuneet myymään sijoitusosakkeitaan ja muita varallisuuksiaan alihintaan

asko seljavaara ihmiset onneksi elävät vanhemmiksi kuin aiemmin

olen täysin hämmästynyt kuullessani että te tunnutte olevan sitä mieltä että uudellemaalle olisi pitänyt syntyä useampia tuottamisvastuualueita mikä olisi tarkoittanut husin hajottamista

osittain se johtuu myöskin tästä järjestelmän pirstaleisuudesta ja muun muassa näistä syistä kuntoutuksen kokonaisuudistus on syytä tehdä

se osoittaa kun kuitenkin omaisuusarvojen liikehdintä oli kymmenien miljardien luokkaa ihan muutamassa kuukaudessa kuinka suurista asioista on kyse

siellä on elinaikakerroin joka leikkaa meidän on nyt eläkkeellä tai niiden jotka ovat jo eläkkeellä ja meidän jotka sinne tulemme siirtymään eläkkeitä sen mukaan miten tämä meidän keskimääräinen elinikämme tulee nousemaan

mutta arvoisa puhemies tuon edellisen puheenvuoroni jatkoksi kun kritisoin voimakkaasti sitä että eduskunnan säätämiä lakeja aletaan tulkitsemaan ikään kuin omaehtoisesti niin kelan osalta kyllä haluan korostaa myöskin sitä että kun kela on eduskunnan ihan oma laitos ja meillä on kelan valtuutetut joitten tehtävä on valvoa että eduskunnan tahto siellä kelassa toteutuu niin tämänkin esimerkin valossa haluan korostaa sitä että kelan valtuutettujen aseman on vahvistuttava mieluummin niin että valtuutetut vahvistavat sen itse että valvonta toimii todella sillä tavalla etten enää jatkossa joutuisi käyttämään tällaisia puheenvuoroja kuin tänään

tvl tässä menneinä vuosina ansiokkaasti siirsi nelostien päijänteen toiselle puolelle ja lakkasi käytännössä miltei ylläpitämästä sitä nykyistä tieyhteyttä jämsän ja lahden välillä

tässä nimittäin erittäin merkittävä osa annetaan edelleen näille niin sanotuille reittaus ja luokituslaitoksille joitten menestys viime aikoina ei ole ollut sitä maailman huippuluokkaa pikemminkin voisi sanoa että joiltain osin ne ovat olleet jopa syyllisiä niihin uhkiin ja ongelmiin joita finanssijärjestelmässämme on esiintynyt

ei kai nyt voida olettaa että jos keskimääräinen elinikämme nousee esimerkiksi kymmenellä vuodelle niin eläkeikää pitäisi vastaavasti nostaa kymmenellä vuodella

sinne voisi oikein hyvin rakentaa uuden radan

jos ovat niin eikö meidän pitäisi huolehtia siitä että se köyhyys ei lisäänny

sitten arvoisa puhemies samalla kun totean että tämä lakiesitys sinänsä on aivan hyvä pidän välttämättömänä niin kuin sanoin jo muistaakseni lähetekeskustelussa että eduskunnan pitäisi käydä tässä salissa keskustelu siitä minkälaisen riskin sallimme toisaalta ja minkälaista tuottoa toisaalta vaadimme eläkevakuutusyhtiöiltä

siihen nyt ei riitä vastaukseksi helpotan tehtäväänne se että sanotte että kun demaritkaan eivät edellisellä kaudella suostuneet tai kun ammattiyhdistysliike ei suostu antamaan lupaa korottaa työmarkkinatukea

muuten me puhelemme etenkin nyt tulevilla vaalikentillä toista siellä toista täällä ja eläkeyhtiöt sitten toimivat parhaiden kykyjensä mukaan

nyt olen tyytyväinen kun tämä on pysähtynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mieto mukaisina lakiehdotusten ensimmäinen käsiin päätynyt päätöksessä mutta kaiherrus jää edelleen

aiotteko te antaa luvan käyttää sitä valtaa tässä asiassa

en ole aivan varma ovatko eläkeyhtiöitten ylimmät johtajat parhaita mahdollisia voimia mutta kyllä minä nyt kuitenkin luotan siihen että nämä varsinaiset työntekijät siellä aika hyvin hommansa osaavat

ylin johto ei kyllä tarvitse tietenkään sellaisia palkkioita omasta työpanoksestaan kuin heille on maksettu mutta se on sitten toinen juttu

mutta sen haluan sanoa samalla kun nyt ilmoitan kuitenkin tätä lakiesitystä kannattavani palaan asiaan sitten toivon mukaan jos äänestäjät niin päättävät kun myöhemmät osat ilmestyvät se pitää kuitenkin ed

suomalainen eläkejärjestelmä kyllä kestää eläkeikää korottamattakin mutta on selvää että työuria on pidennettävä

sillä myöskin pystytään turvaamaan se että työssä on enemmän ihmisiä jotka pystyvät maksamaan enemmän työeläkemaksuja joilla eläkkeistä kuitenkin valtaosa maksetaan

kun samalla huolehditaan siitä että rahastot sijoitetaan riittävän turvaavasti mutta kuitenkin riittävän tuottavasti niin kyllä tämä eläkejärjestelmämme pystyssä pysyy

arvoisa puhemies

toinen on se minkä savolainen alokas sanoi vääpelille kun vääpeli sanoi että alokas teidän asentonne on huono korjatkaa

ministeri pyysi minua puolustamaan sotea ja totean nyt siitä asiasta vain sen että olemme ministerin kanssa viettäneet yhteistä laatuaikaa yli sata tuntia tämän asian tiimoilta ja se on todellakin puolustamisen arvoinen

ministeri sinnemäki se on nyt vaan niin että kun siellä te toimistoissa tätä työvoimaongelmaa hoidettiin todellakin viime vuonna tällä työllistämisellä niin on aika lailla kaukaa haettu ratkaisu se että työllistämistuella palkatut työntekijät hoitavat työttömien ongelmia

sen onko tämä laki hyvä vai huono voi oikeastaan pelkistää siihen arvioon ovatko tällä lailla jos tämä nyt säädetään saavutettavat rikostorjuntaa edistävät hyödyt suuremmat kuin ne mahdolliset haitat jotka tämän lain säädöksistä aiheutuvat perusoikeuksille tässä tapauksessa luottamuksellisen viestinnän suojalle

minä nimittäin ajattelin vähän toisin kuin tässä debatissa puhua ihan oikeasti siitä mitä tässä lakiesityksessä oikeasti säädetään

ja ennen sitä sanon että olen kaikesta siitä mitä ministeri huovinen tässä aloituspuheenvuorossaan ja jatkos sakin on sanonut tästä laitoshoidosta ja ylipäätään vanhustenhoidosta ja vanhuspalvelulaistakin täsmälleen samaa mieltä

edustaja zyskowiczin kuvaus siitä mitä tapahtuu kun toimeentulotuki muuttuu kansalaisella tai perheellä jolta lapsilisiä on leikattu pitää kyllä sinänsä paikkansa

te toimistoissa sairauslomat ovat voimakkaasti lisääntyneet ne ovat pitkittyneet ja koko ajan valtion tuottavuusohjelma leikkaa niin työhallintoa kuin tietenkin muutakin valtionhallintoa tehtävät lisääntyvät porukka vähenee

mutta se mitä minä arvostelin oli nimenomaan se että pääministeri kiistatta ikään kuin puolusteli lapsilisien leikkausta sillä että eihän siitä tarvitse välittää kun toimeentulotuki korvaa tämän

kun tätä keskustelua on täällä kuunnellut tänään ja itse asiassa kaikkea tätä keskustelua joka tähän lainsäädäntöön on liittynyt niin on joutunut tietysti vähän hämmennyksen valtaan

täällä lakia puolustavat julistavat varsin vakuuttavasti kovalla äänellä että perusoikeudet eivät ole lainkaan uhattuina

tämä salihan oli yksimielisesti sitä mieltä että vanhuspalvelulaki avaa uudenlaisen mahdollisuuden hyvään vanhustenhoitoon sellaiseen vanhuuteen jonka me kaikki suomalaiset ansaitsemme ja kun meitä yhä useampi on jatkossa sitten sitä ansaitsemista toivomassa niin me todella sitä tarvitsemme

toisekseen täällä on ministerinkin suulla ja ainakin kaikkien kokoomusedustajien suulla todettu että tässä yhteydessä julkisuudessa ei ole ymmärretty mistä on puhuttu kun on arvosteltu tämän lain sisältöä

on pakko todeta että jos asia on näin niin ymmärtämättömien joukko suomessa on kohtuullisen laaja kattava ja aika edustavakin

tämä tekee sen juuri tämän kannustavuudenkin kannalta vähintäänkin arveluttavaksi

se mikä tässä on tietenkin pääministerin esiintymisen kannalta arveluttavinta on se että kun hän toisaalta puhuu voimallisesti kannustinloukkujen poistamisen puolesta niin sitten samalla hän kuitenkin toisessa yhteydessä kertoo että no kyllä sitä nyt tässä voidaan kuitenkin käyttää tämän leikkauksen kompensoimiseksi

meidän tulee todellakin toimia niin että yhä harvempi vanhus siis me jotka kohta olemme siinä iässä tarvitsee raskasta hoivaa ja hoitoa

siihen kuuluvat kuten täällä on niin monesti todettu muun muassa tietosuojavaltuutettu valtiontalouden tarkastusvirasto insinöörit ja tradenomit iso joukko oikeusoppineita ja ainakin yksi eduskuntapuoluekin eli vasemmistoliitto

asiaan syvällisesti tutustuttuani ja sitä perusteellisesti harkittuani olen alkanut epäillä että siitä jotain ymmärränkin

tiusasen esitystä lausumaksi

mutta sitten samalla siinä vanhuspalvelulaissahan säädetään että sitten kun sitä laitoshoitoa tarvitaan siihen ovat kriteereinä toisaalta lääketieteelliset syyt ja toisaalta arvokkuuden säilyttäminen

jos se leikkaus olisi jätetty tekemättä niin itse asiassa iso osa toimeentulotuen saajista ehkä olisikin sitten jo päässyt pois sieltä tai joutunut pois

perusoikeudet ovat sen verran arvokas asia että niitten puolesta mielelläni leimaudun vaikkapa ymmärtämättömäksikin etenkin kun olen yhden erityisen asian suhteen tässä tämän illan kuluessa tullut entistä ymmärtämättömämmäksi ja se on se että jos ja kun tämä laki nyt tulee voimaan ja yritys haluaa käyttää sen suomaa mahdollisuutta näitten tunnistustietojen seuraamiseen niin sitä ennenhän yrityksen on pitänyt täyttää kaikki ne ehdot joita täällä on suureen ääneen mainostettu

tässä ei säädetä mitään muuta kuin että poistetaan se arvokkuus laitoshoidon saamisen ehtona

reijosen näkemyksiin että eivät nämä ongelmat ratkea vain sillä että täällä nyt vaaditaan kiinnittämään huomiota laatuun tai että laaditaan lisää säännöksiä

esimerkiksi valvonnan lisäämisellä vaikka valtio tai kunnat palkkaisivat kuinka paljon valvojia sinne taloille ellei rakennuttaja itse tunne vastuuta siitä että valvoo todella oikeasti mitä siellä tapahtuu ei se homma tule kuntoon ei millään

sehän lukee siinä ja silläkin perusteella voi väittää että ei sitä sieltä kokonaan poisteta mutta kun se poistetaan siitä ensimmäisestä momentista niistä laitoshoidon ehdoista niin mitä sillä sitten pyritään saavuttamaan

ministeri vapaavuori sain tässä viestejä sijaiseltani suurehkossa vuokrataloyhtiössä joka kertoi että vuokralaisten tarjonta lisääntyy koko ajan sen vuoksi että vuokrat erityisesti yksityissektorilla nousevat jatkuvasti ja kohtuuttomasti

kyllähän sillä joku tarkoitus täytyy olla

siitähän loogisesti seuraa myöskin se että yrityksellä on pitänyt olla epäily

jos tällä siis ikään kuin kuten nyt olen ymmärtänyt subjektiivisesti painostetaan kuntia toimimaan niin että laitoshoitoa ei tarvittaisi niin jos arvokkuus säilyy kuitenkin oikeasti niin mitä tämä arvokkuuden poistaminen niistä ehdoista sitten oikein tuottaa

mutta jos lakia ei ole rikottu näitten ehtojen osalta niin yritys ei ole voinut saada tätä epäilyä ainakaan tästä sähköisestä viestinnästä koska se ei ole voinut tarkkailla niitä viestejä rikkomatta niitä sääntöjä joita se voi käyttää vasta sitten kun se epäily on olemassa jolloin sitten tietysti joutuu kysymään mistä se epäily on tullut ja silloin ollaan aika lähellä kehäpäätelmää

mitä nyt oikeasti pitäisi tehdä ensinnäkin nyt tietysti arava vuokrien osalta mutta siihen me tiedämme ratkaisunkin että yksityisen sektorin vuokra asuntotarjonnassa myöskin pystyttäisiin vuokriin vaikuttamaan kun markkinat eivät pysty sitä näköjään hoitamaan

tämä on se perustelu mitä en voi hyväksyä

siis me olimme hallituksessa mukana vielä silloin kun rakennepaketissa tästä säädettiin ja kuulin juuri näitä puheita että nyt ne vanhukset siirretään sieltä laitoksesta pois kotiinsa

nimittäin jos sellainen vankka epäily merkittävä epäily kuten laki toteaa on olemassa niin minusta tuntuu että siinä tilanteessa yrityksen entisenä toimitusjohtajana vaikka johtamallani yrityksellä nyt ei suuria liikesalaisuuksia vuodettavaksi ollutkaan jo siinä vaiheessa ottaisin yhteyttä poliisiin ja vielä enemmän jos olisin merkittäviä tietoja käsittelevän esimerkiksi tietoteknisen yrityksen johdossa kyllä mieluummin antaisin asian poliisin hoidettavaksi

eihän siitä tietenkään ollut kysymys vaan nimenomaan niitten keinojen etsimisestä joilla pystyttäisiin niitä voimavaroja siirtämään sinne ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön ettei sitä laitoshoitoa tarvittaisi niin paljon

mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin tässä eläkekeskustelussa ikään kuin kytkennät menevät niin että mitä enemmän ihmisiä on työssä sitä helpompi on tietenkin hoitaa myös eläkevastuita koska neljä viidesosaa kaikista eläkkeistä maksetaan työssä olevien ihmisten eläkemaksuilla

mutta siinä vaiheessa en voinut kuvitella että ainoaksi keinoksi siihen löytyisi arvokkuuden poistaminen näistä ehdoista

tällä tavalla jos proseduuri aina menisi näin vältyttäisiin myöskin siltä ongelmalta joka syntyy tähän seurantaan liittyvästä perusturvaongelmasta

eli jo pelkästään tämän perusteella tämän kummallisuuden perusteella minä kyllä lähettäisin tämän lakiesityksen uudelleen valmisteltavaksi

rantakankaan puheenvuorossa oli muuttunut nottinghamin paksuksi seriffiksi joka köyhiä ennen muinoin piiskasi ja kuritti

se että perusteet ovat lääketieteellisiä plus lisäksi se että arvokkuus on turvattava ja kun siihen tarvitaan laitoshoitoa niin se myöskin sitten sitä kautta toteutuu

tiivistettynä sanoisin että on todennäköisesti kaikkien etu että rikosepäilyjä tässä maassa tutkii mieluummin poliisi kuin yritykset

arvoisa ministeri ja arvoisat hallituspuolueitten kansanedustajat te tulette antamaan oppositiolle äärimmäisen vaalivaltin tällä

syvintä sieluani on pitkään kalvanut se että arvioin olevani ensimmäinen suomalainen joka on opettanut viattomille opiskelijoille kehysbudjetointia oikein yliopistossa

tiusasellekin voisi sanoa että näin se on että jos me haluamme että ne tuotot eivät ole niin riskialttiita niin sitten ne tuotot ovat pienempiä ja jos me haluamme suurempia tuottoja niin silloin ne ovat riskillisempiä

tästä asiasta puhutaan toreilla ja turuilla ensi keväänä

tällä sanotulla periaatteella itse sen noudattamista yrittäen tulen äänestämään tämän lakiesityksen hylkäämisen puolesta sitten kun sen aika koittaa

tekisi miltei mieli sanoa että tässä joutuu ihmettelemään sosiaali ja terveysministeriötä kun siellä on valmisteltu tämmöinen lakiesitys että onko tämä nyt terveyden edistämistä kun tämähän lisää selkeästi itsemurhan vaaraa

terveydenhuollon hallinnon opiskelijoitten on hyvä tämä tuntea mutta sittemmin sen jälkeen kun valtiovarainministeriö ensin ja erinäisten kuntien kamreerit myöhemmin sen omaksuivat sydämenasiakseen olen enenevässä määrin tuntenut milloin enemmän milloin vähemmän kyllä aina pistoksia sydämessäni että kaikenlaista hapatusta

se on tietenkin vähän murheellista että muutama kymmenen tai sata luottopäällikköä ympäri maailmaa päättää sen mitä nämä riskit sitten oikeasti ovat miten ne realisoituvat korkoihin

siinä mielessä ihmettelen ihan aidosti että meidän pihan täällä siis tämähän jos tämä on rakennepoliittisen paketin säästötavoitteen saavuttamista kuten se nyt oikeasti on kaikista muista hyvistä pyrkimyksistä huolimatta se on se keskeinen tarkoitus niin eihän tällä ole sinänsä siihen mitään käytännöllistä merkitystä

niin murheellinen kuin tästä tulkinnasta käyty keskustelu on tässä viime aikoina ollutkin erityisesti erään oikeuden edustajan taholta niin on tässä se hyvä puoli että kahdeksan vuoden odotuksen jälkeen on tultu siihen tilanteeseen että joudun tai pääsen olemaan samaa mieltä ed

mutta arvoisa puhemies valtioneuvoston kehysselonteonhan pitäisi olla koko vaalikauden yksi merkittävimmistä ellei merkittävin asiakirja

mutta ongelma on siinä että vaikka me yhteisesti ilmoitamme puolustavamme ja kannattavamme suomalaista työeläkejärjestelmää joka on hyvä järjestelmä niine heikkouksineenkin jotka siellä on ja jotka pitäisi korjata taitetusta indeksistä lähtien niin kun me tuomme koko ajan ikään kuin tämmöisiä kilpailevia elementtejä tähän rinnalle niin pikkuhiljaa ne nakertavat myöskin sitä luottamuksen pohjaa joka suomalaisella työeläkejärjestelmällä on joka on sille ominaista ja joka on turvannut muun muassa sen että se ei ole joutunut eun vakuutusdirektiivin piiriin vaan se on saatu pidettyä siitä erillään

jalosen leikattu kaivostoimin kovia

tähän ryhdytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä miten muka lancelot ensimmäinen käsitteluun tai kaatua toiseen neulaset kattokaivoista ennen kuin ne jäätyvät sinne

siinähän määritellään tai ainakin pitäisi määritellä mitkä hallitusohjelman kirjauksista resursoidaan ja missä määrin kuluvana kehyskautena